kuten jo äsken sanoin haluan odottaa nyt tuon työryhmän lopullista raporttia ja sen jälkeen varmasti on niin että tämä asia tullaan laajasti käsittelemään koko hallituksenkin piirissä ja sitten todennäköisesti myös eduskunnan kanssa yhteistyössä

ja kun kävimme keskustelun muun muassa sosiaalihuoltolaista samana iltana kuin lapsilisäleikkauksesta niin olen sitä mieltä että palvelujen avulla me pystymme tarttumaan niihin haasteisiin jotka nimenomaan koskettavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsiperhe ja nyt työstäni mistä lapsiperheitä

arvoisa puhemies

jotta onnistumme tässä meidän on oltava aktiivisia myös niiden pöytien äärellä joissa koko maailmalle yritetään rakentaa vakaampaa tulevaisuutta

suomessa turvallisuuspoliittisia valintoja ei jatkossakaan pidä tehdä hätiköiden vaan yhteisesti vakavasti ja perusteellisesti harkiten

todellakin asunnottomuuden ongelman vähentämiseksi ja voittamiseksi me tarvitsemme tätä sektorien yhteistyötä

nykyiselle jo varsin vakiintuneelle linjallemme on edelleen olemassa kestävät perustelut

ensinnäkin muistutan edustajia siitä että todellakin esitys on lähtenyt liikkeelle muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehestä joka on halunnut täsmennettäväksi näitä pelisääntöjä silloin kun ihmiset osallistuvat erilaisiin tutkimuksiin

on tavattoman hyvä että tässä keskustelussa nostetaan erilaisia näkökulmia esille ja on esimerkiksi äärimmäisen tärkeää puuttua tähän verovälttelyn tematiikkaan joka eilenkin oli salissa keskustelussa

kun tässä taannoin taisi olla ihan viime viikolla todettiin että nämä hallituksen rajat ylittävät politiikkaohjelmat ovat valitettavasti pahasti epäonnistuneet eikä niissä ole ollenkaan saavutettu niitä tavoitteita joita on tavoiteltu ministeriöt riitelevät keskenään ja pitävät omista sektoreistaan kiinni niin olisi kyllä mielenkiintoista kuulla kun mainitsitte äskeisessä vastauksessa että olette onnistuneet miten se nyt näkyy ministeri vapaavuori tässä asunnottomien määrässä

mielestäni tämä on perusteltua jotta niin kuin tässäkin keskustelussa on todettu ihmisillä on oikeus tehdä päätöksensä suostumuksesta perustuen oikeaan tietoon ja tätä mielestäni tämä esitys nyt pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan

nämä niin sanotut panama paperit ovat nostaneet veroparatiisit ja yleisemminkin verovälttelyn ison keskustelun kohteeksi ja hyvä niin

arvoisa puhemies

nyt olisin vielä halunnut varmistaa ministeri toivakalta että kun viime kaudella hyväksyttiin ensimmäinen hallituksen kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma niin aikoohan hallitus nyt päivittää tätä ohjelmaa ja tuoda sen myös jollakin tavalla eduskunnan käsiteltäväksi

on totta se huoli joka täällä esimerkiksi edustaja virolaisen ja monen muun toimesta on nostettu esille että tutkimukseen osoitettavat resurssit ovat niukkenemassa valtion budjetin kautta erityisesti

voin kyllä vakuuttaa että vaikka olen vasta lyhyen aikaa itse ollut tämän hallituksen jäsen niin uskon ja luotan siihen että ikäihmisten asiat ovat tälle joukolle hyvin tärkeitä

tämä työ järjestämislakityöryhmässä on hyvin tiukalla aikataululla sen myönnän käynnissä

vielä puhemies haluan kyllä kysyä

kun nämä kehitysyhteistyön lisäleikkaukset tulivat julkisuuteen niin olemme saaneet nyt lukea että kehitysyhteistyöstä on leikattu suhteellisesti jo enemmän kuin miltään muulta politiikan alalta

kun katson noita omia momenttejani tuolla ministeriössä niin lähes kaikille niistä on nyt jouduttu joitakin leikkauksia esittämään eli ei ole ollut kyllä kovin helppoa myöskään löytää niitä säästökohteita kun tiedämme kaikki miten merkittävistä asioista esimerkiksi tässä evo rahoituksessa on kyse tai sosiaalialan osaamiskeskuksissa tai lapsilisissä ja niin edelleen eli kyllä tilanne on hyvin vaikea ja helppoja säästökohteita ei kovin paljon enää ole olemassa

on aikomus että hallitus vielä marraskuun loppupuolella tekee niitä jatkolin jauksia joihin viitattiin jo budjetin yhteydessä rakenneohjelmassakin

arvoisa puhemies

varmasti ei tuntunut valtion henkilöstöstä kovinkaan mukavalta kuulla tuota ministeri kataisen äskeistä määritelmää pöhötautisuudesta

en yhtään kiistä että näitä ongelmia on ja että omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missäpäin suomea he asuvat

minne on unohtunut tältä hallitukselta hyvän hallinnon periaate siis se että palvellaan niin kansalaisia järjestöjä kuin elinkeinoelämääkin hyvin niissä asioissa joissa he apua tarvitsevat

näitä esimerkkitapauksia löytyy tällä hetkellä vähän liian monesta kunnasta joissa on jouduttu tällaiseen epävarmuuden tilaan ja se ei ole omiaan kyllä vahvistamaan omaishoitajien jaksamista

ehkä sitten vielä tähän edustaja virtasen esittämään huoleen siitä millä tavalla tämä sosiaalipuolen tutkimustoiminta on turvattu

kun nyt tuo työryhmä saa työnsä päätökseen haluan antaa heille työrauhan edustaja soini minusta asiantuntijat sen ansaitsevat ei tätä minnekään työryhmään haudata

itse olen sitä mieltä että tuossa sote lainsäädännössä myöskin kehittämisen rakenteet on katsottava siten että sekä terveys että sosiaalipuolen tutkimus ja kehitystyö varmistetaan myös tässä uudessa rakenteessa

samanaikaisesti ympäristöhallintoon tulee valtavia paineita niin yhteisölainsäädännön kuin tämän talonkin tekemän lainsäädännön puolelta

arvoisa puhemies

varsinaisesti tämä asia taitaa kuulua oikeusministerin toimialaan mutta totean tästä lapsen edun näkökulmasta joka ehkä tälle meikäläisen tontille kuuluu että kyllä kaikissa näissäkin tilanteissa joissa vanhemmille tulee avioero ensisijaisen tavoitteen pitäisi olla niin viranomaisilla jotka joutuvat siinä tilanteessa toimimaan kuin tietenkin myös vanhemmilla se että lapsen etu voidaan ottaa kaikissa niissä päätöksissä ja toiminnoissa huomioon

jo elinkeinoelämäkin on huolissaan siitä miten ympäristöluvitus tullaan hoitamaan kun siellä ei ole osaavaa ja asiantuntevaa väkeä tekemässä tätä työtä

on totta että meillähän on hallitusohjelmakirjaus ja tässä on tehty työryhmätyötä jossa ovat olleet mukana meidän ministeriön lisäksi myöskin okm ja työ ja elinkeinoministeriö

on todella hyvä että eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti nyt lisätä näitä harmaan talouden torjuntaresursseja

toivoisin että te voisitte ministeri katainen vastata elinkeinoelämän kysymykseen

valiokunnassa ja meidän jaostossamme kuultiin monia erittäin huolestuneita puheenvuoroja asiantuntijoilta sen johdosta että tässä jää nyt valtiolta rahoja saamatta jos näitä rahoja kovin paljon lähdetään leikkaamaan

arvoisa puhemies

tuo ehdotushan lähti siitä että tulisi tällainen koordinoiva yksikkö ja sitten viisi alueellista keskusta jotka pohjautuisivat nimenomaan yliopistosairaanhoitopiirien tukeen

kuten jo alussa totesin näitä leikkauksia kohdistuen lapsiperheisiin kukaan täällä aitiossa ei varmasti mielellään ole tekemässä mutta kyse on isommasta urakasta johon tässä pääministerin vastauksissa on viitattu

olisi mielenkiintoista nyt kuulla miten ministeri arvioi olisiko silti vielä tehtävissä jotain jatkossa siihen että harmaan talouden vastaista työtä pystyttäisiin vielä pistämään paremmin kuntoon

mutta ehkä puhemies on parempi että tähän kysymykseen sitten palaamme kun oikeusministeri on paikalla

tätä esitystä tulemme tietenkin nyt sitten viemään mahdollisuuksien rajoissa eteenpäin koska tarvitsemme uutta tietoa myöskin syövän osalta ja apua ihmisille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

itse olen sillä kannalla että meidän tulee tehdä vaikutusarviointeja siitä miten nämä kohdistuvat lapsiperheisiin ja erityisesti niihin kaikkein pienituloisimpiin ryhmiin koska meidän on tehtävä sellaiset selvitykset että voimme varmuudella sitten esittää että olemme tekemässä myös oikeudenmukaisia sosiaalisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja

lisäksi haluaisin kysyä rikosseuraamuslaitoksen määrärahatilanteesta tulevaisuuden näkökulmasta

asiantuntijat esittivät huolensa siitä että esimerkiksi viime kaudella hyväksytyn hyvän sosiaalihuoltolain mukaisia toimenpiteitä ei päästä tekemään vaan vangit viettävät yhä enemmän aikaa selleissään mikä ei kyllä paranna heidän mahdollisuuksiaan sitten sen vankilan jälkeisessä elämässä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on totta että lapsiperheiden asemasta on käyty eduskunnan salissa paljon keskustelua johtuen juuri näistä mainitsemistanne päätöksistä

juuri väestön ikääntymisestäkin johtuvista syistä meidän on väistämättä mietittävä sitä millä tavalla me pystymme tämän uudistuksen toteuttamaan siten että myös tulevina vuosikymmeninä tämä meidän tärkeä palvelujärjestelmämme arkisine palveluineen pystyy auttamaan ihmisiä erilaisissa tilanteissa

ei voi varmasti yhtään vähätellä sitä jaksamisen merkitystä ja sitä että myös omaishoitajille jotka tekevät tätä usein varsin raskasta työtä ja pitää muistaa että moni omaishoitaja itsekin on jo ikäihminen tulee myös tietty määrä vapaapäiviä niin että he voivat jättää oman omaisensa luotettavaan hoitopaikkaan ilman pelkoa siitä tulevatko kaikki asiat huomioon otetuiksi

pidän sitä erittäin tärkeänä ratkaisuna koska nimenomaan ne palvelut ovat myös lapsiperheille äärimmäisen tärkeitä ja erityisesti niille lapsiperheille jotka ovat vaikeuksissa

esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa sosiaali ja terveydenhuollon kantelukäsittelyä ja muistutusmenettelyn asemaa suhteessa kanteluun

se mikä on mielestäni erittäin tärkeää kun puhumme lapsiperheiden tilanteesta suomessa on se että nyt esimerkiksi pystyimme suojaamaan palvelujen kehittämistä

emme leikanneet sieltä esimerkiksi valtio osuuksien kautta tuossa keväisessä kehyspäätöksessä ja tämä on tärkeää juuri sen vuoksi että tässäkin salissa olemme puhuneet valtavan paljon siitä että lapsiperheitä tulee kyetä auttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

sen vuoksi on tärkeää huomata niin paljon kuin tämä rakennekysymys tuntuukin vähän semmoiselta hallinnolliselta hötöltä eikä ehkä sellaiselta asialta joka on siinä ihmisen arjessa kiinni että sillä rakenteella juuri on merkitystä kun mietimme miten me näitä hyviä käytänteitä mitä eri puolilla suomea on kehitetty myöskin terveyskeskuksissa en aivan yhdy tähän terveyskeskusten mollaamiseen joka tässä on ollut täällä viime viikkojen aikana meneillään saamme jalkautetuksi eri puolilla suomea

arvoisa puhemies

luulen että se kaikkein tärkein asia tässäkin on se että me saisimme riittävästi osaavaa koulutettua työvoimaa näihin tehtäviin

en tässä lähde kertomaan kaikista niistä linjauksista mitä tuo työryhmä tuossa väliraportissaankin jo esitti mutta työ on ollut tosi laadukasta ja uskon että saamme tästä työstä jonka edeltäjäni käynnisti erittäin hyvän pohjan omaishoidon uudistustyölle

valitettavasti näin ei tällä hetkellä ole

tämä etenee esimerkiksi parhaillaan lausunnolla olevan sosiaalihuoltolain kautta jonka tuomme tänne eduskunnan käsittelyyn tulevana syksynä ja uskon että tälläkin lainsäädännöllä pystymme paneutumaan nimenomaan lapsiperheiden kysymyksiin entistä paremmin

meiltä puuttuu useammistakin kunnista päteviä osaavia sosiaalityöntekijöitä joilla pitäisi kuitenkin olla tietty koulutustaso jotta voi tehdä päätöksiä koskien perheiden arkea

valvontaviranomaiset ovat arvioineet että läheskään kaikki tällaiset ilmoitukset eivät tosiasiallisesti vaatisi varsin raskasta viranomaiskäsittelyä

olen suhtautunut julkisuudessakin aika myönteisesti siihen esitykseen joka sisältyy aulikki kananojan työryhmän raporttiin ja se koskee sitä että vaativassa lastensuojelutyössä pitäisi harkita sitä että jatkossa se toiminnan taso tulisi olemaan näillä tulevilla sote alueilla jotta me saisimme tämän koordinaation ja myöskin koulutuksen ja osaamisen varmistettua

osa olisi luontevinta ja tehokkainta käsitellä siellä missä ilmoitukseen johtanut asia on tapahtunut

tässä esityksessä siis ehdotetaan että sosiaali ja terveydenhuollon valvontaviranomaisilla olisi oikeus siirtää kanteluna tullut asia siihen toimintayksikköön jota kyseinen asia koskee

samanaikaisesti meidän pitää kuitenkin puhua myös siitä miksi koulutetut sosiaalityöntekijät eivät pysy näissä vaikeissa työtehtävissä

kyllä silloin pitää puhua myös siitä kuinka paljon sitä työtä heille tulee ja kuinka iso se kuormitus on

arvoisa rouva puhemies

on erittäin hyvä kuulla että pääministeri arvostaa hyviä naapuruussuhteita ja ehkä olisi ollut paikallaan että myös ulkoministeri olisi ensin soittanut kollegalleen ennen kuin lähti kertomaan julkisuuden kautta omia mielipiteitään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näin on myös tehty tämän prosessin eri vaiheissa

mutta arvoisa pääministeri tässä hallituksen linjassa on ollut näitä kansainvälisiä epävarmuuksia mutta on hämmentävää myös ollut kuunnella suomalaista keskustelua jossa pakolaisten hätään on suhtauduttu hyvin kylmästi

nyt täytyy vielä kertaalleen korjata se jos jollekin jää tästä esitetystä kysymyksestä semmoinen mielikuva että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheet olisivat jotenkin tässä päätöksessä erityisesti joutuneet leikkausten kohteeksi

juuri nyt syksyn aikana kunnat ovat antaneet tästä kesäkuussa luovutetusta väliraportista omat lausuntonsa joita parhaillaan nyt ministeriössä käymme läpi ja teemme niistä yhteenvetoa

valvira on kuitenkin katsonut valmistelun aikana ja myös omassa lausunnossaan että muistutuksen tulisi olla kantelun pakollinen esiaste ja että siirtomenettely on menetelmiltään varsin raskas

minä uskon että moni omaishoitaja joka kuulee tämän viestin arvostaa sitä että hallitus on ottanut tämän asian tosissaan ja tekee siinä perusteellista työtä ja antaa suomen tämän alan huippuasiantuntijoille mahdollisuuden laatia nyt niitä askelmerkkejä joilla me saamme tämän asian korjattua

tämähän ei pidä paikkaansa vaan tuossa vaikeassa päätöksessä joka kehysriihessä tehtiin ja joka tullaan nyt sitten niin kuin valtiovarainministeri täällä totesi myös ensi viikon minihallitusneuvotteluissa varmasti käymään läpi pyrimme suojaamaan nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

meillä keski suomessa sprn vapaaehtoisia ovat meidän omat suomalaiset kuvanneet hiippailleet hämärissä näiden vapaaehtoisten perässä uhkauksia on laitettu eteenpäin ja niin poispäin

eli ei tässä ole minnekään haluttu unohtaa sitä kuntakentän tärkeää roolia ja sitä näkemystä ja osaamista mitä meidän kunnissamme todellakin on

mutta haluan vielä alleviivata sitä kuten täällä äsken jo todettiin että me emme näitä rakenteellisia uudistuksia voi vain vaalikaudesta toiseen siirtää eteenpäin ja eteenpäin

itämeri on meidän suomalaisten kotimeri

valitettavasti myös hallituspuolueitten riveistä on kuulunut varsin erikoisia kannanottoja muun muassa siitä eleestä jonka te arvoisa pääministeri ja vaimonne teitte luovuttaessanne kakkosasuntonne pakolaisten käyttöön

en minä ainakaan halua jäädä aikakirjoihin siitä että me teemme jotakin semmoista mikä meni sinnepäin ja sitten seuraavassa hetkessä pitää taas olla korjaamassa tätä asiaa vaan nyt tehdään perusteellista työtä

johtopäätöksenä kuitenkin todettiin että kantelu on perusoikeuksiin kuuluva asia eikä sen tekemistä näin ollen ole esimerkiksi valviran ehdottamalla tavalla mahdollista rajoittaa

voi kyllä sanoa että näitä hyviä käytäntöjä lisäämällä ja niistä tiedottamalla meidän pitäisi pystyä tätä kunnissa tapahtuvaa päätöksentekoa myös muuttamaan koska imatran esimerkki kertoo juuri tästä että kun on perheiden varhaiseen tukeen suunnattu resursseja niin on itse asiassa varsin lyhyessä ajassa pystytty vähentämään lastensuojelukustannuksia

meidän mielestämme hyväosaisten tulisi osallistua näihin talkoisiin pikkuisen enemmän jotta nämä säästölistat joita te hallituksessa olette osanneet tehdä aivan eri tavalla kuin vielä oppositiossa ollessanne viime kaudella uskalsimme kuvitellakaan lyhenisivät

vastaukseni viimeiseen kysymykseen on kyllä

aion katsoa tämän asian perään myös työryhmätyön jälkeen

me olemme katsoneet suomalaisessa yhteiskunnassa että lapsilisä on tällainen universaali etuus ja jos me tuota periaatetta haluamme lähteä muuttamaan ja murtamaan niin se vaatisi erittäin laajan ja mittavan kansalaiskeskustelun

arvoisa puhemies

te oikeasti teette eriarvoistavaa politiikkaa paitsi tässä maassa myöskin globaalisti

vaikuttaa siltä että eri ministeriöt on hoputettu päivittämään tietonsa itämerestä

tämä on kokonaisuuden kannalta se oleellinen kysymys

selonteko on enemmänkin tilannekatsaus kuin poliittinen strateginen asiakirja jossa luotaisiin todellinen tulevaisuudenvisio

arvoisa puhemies

me olemme pyrkineet tässä päätöksessä suojaamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja nämä päätökset niin kuin täällä todettiin tullaan nyt käymään läpi juuri siltä osin kun katsomme minkälaisia vaikutuksia lapsiperheisiin tällä päätöksellä on ollut

itse en ole enää mukana jyväskylän kuntapolitiikassa mutta käsitykseni mukaan niitä ratkaisuja on tehty siellä aika laajalla pohjalla ja niihin on ilmeisesti tarvetta palata

todellisen tekemisen verbit jäävät hallitukselta käyttämättä eikä esimerkiksi ehdotusten taloudellisia vaikutuksia ole uskaltauduttu edes arvioimaan

arvoisa rouva puhemies